sopimuksen ratifiointi vaatii kuitenkin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja varmasti meillä ja kansalaisilla on todella kovat toiveet ja tavoitteet että ratifioinnin jälkeen nämä lainsäädännölliset toimenpiteet myös toteutetaan ja asia merkittävästi etenisi

eurooppa neuvoston puheenjohtajan herman van rompuyn joulukuun alussa antaman raportin mukaan yhä syvemmälle taloudelliseen yhteisvastuuseen vieviä sopimuksia on tulossa

aivan aiheellisesti valtiovarainvaliokunta kantaa sopimuksesta antamassaan mietinnössä huolta siitä ettei komissiolla ole riittävän syvällistä asiantuntemusta jäsenmaiden talouden tunnuslukujen arviointiin

eun keskiössä ei uskalleta vai pitäisikö sanoa ettei kehdata myöntää että nyt olisi viimein aika nostaa kädet ylös ja todeta että tämä valittu tie ei toimi

tämä sopimus talousunionin vahvistamisesta on valtiosopimus joten se on joko hyväksyttävä tai hylättävä

nyt olisi jo aika aloittaa laaja alainen kansalaiskeskustelu euroalueen integraatiosta ja ennen kaikkea siitä miten syvälle olemme valmiit integraatiossa menemään

arvoisa puhemies

eduskunnan hallinto osastossa on otettu jo tämän vuoden tammikuussa käyttöön hallinto osaston organisaatiouudistus jota koskevat eduskunnan kanslian ohjesäännön muutosehdotukset ovat olleet vasta nyt marraskuussa perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä

menettelyn voidaan katsoa heikentäneen perustuslain mukaisen päätöksentekoelimen mahdollisuuksia punnita ehdotettujen muutosten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta

vaikka uudistustarvetta varmaan on ollutkin miksi muutos otettiin käyttöön ennen perustuslakivaliokunnan arviointia

arvoisa puhemies

kansliatoimikunta oli siis käsitellyt viime vuoden joulukuussa kokouksessaan eduskunnan hallintojohtajan esittelyn pohjalta hallinto osaston toimintaa ja päättänyt siis tämän vuoden tammikuusta alkaen vahvistaa hallinto osaston toimintaa koskevan uudistuksen jonka oli laatinut viime kauden puhemiesneuvosto

arvoisa puhemies

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattaisiin lapsen kehityksen ja oppimisen tavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi

käytännön toteutus kuitenkin lisää ohjaajien työmäärää

riittävätkö kuntien resurssit tähän kun rahaa uudistuksen toteuttamiseen ei ole varattu riittävästi

miten hallitus takaa riittävät taloudelliset resurssit tämän lakiesityksen hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi

ruskeala o

arvoisa puhemies

tänään käsittelemme kuitenkin hallituksen esitystä joka käsittelee kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevaa kokeilua ja jonka myötä asiaan voitaisiin käytännössä saada hieman lisäselvyyttä

lain tarkoituksena olisi edistää kokeilukunnissa asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä

arvoisa puhemies

karu todellisuus on nimittäin se että valtionosuuksissa ei ole omaishoitoon tarkoitettua rahaa korvamerkitty ja näin ollen siihen tarkoitetut rahat ovat joissakin kunnissa valitettavasti kuluneet ehkä kunnan muiden velvoitteiden hoitamiseen

yhteisiä palvelulinjakohtaisia toteutusmalleja olisi tarkoitus toteuttaa ja pyrkiä tavoittamaan asiakasnuoret ja ohjaamaan heidät tiiviissä yhteishengessä koulutus tai työllisyyspolulla eteenpäin

työhallinnon ja kuntien välille on luotava suunnitelmat nuorisotakuun työllisyysosien osaksi sekä toimivat seuranta ja arviointijärjestelmät jotka pitää sopeuttaa paikalliseen ympäristöön

omassa kotikunnassani hollolassa olemme nipin napin keskiarvon yläpuolella mutta monessa muussa kunnassa tilanne on paljon heikompi

parhaimmillaan yhteisellä suunnittelulla kyettäisiin poistamaan ristikkäistä ja jopa päällekkäistä työtä joka voi johtua eri tahojen työntekijöiden erilaisista tulkinnoista

tavoitteena tässä olisikin se että nuorella olisi oma vastuuaikuinen joka myös huolehtisi siitä että nuoren erilaiset suunnitelmat voitaisiin yhdistää niiltä osin kuin ne liittyvät nuorisotakuun toteuttamiseen

keskeistä tässä lakiesityksessä on siis saada viranomaiset toimimaan nuoren edun mukaisesti samaan suuntaan nuoren omien tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti riippumatta siitä millä hallinnonalalla henkilö työskentelee tai mitä ammattikuntaa hän edustaa tai siitä oliko kyseessä valtion tai kunnan virkamies

kansaneläkelaitoksen tehtävänä on muun muassa turvata väestön perustoimeentuloa edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa

kun toimintatapoja muutetaan ja aitoa yhteistyötä kuntien ja eri toimijoiden välillä lisätään ei kuntien pakkoliitoksia tarvita

tässä toimintakertomuksessa todetaankin osuvasti että kelan toiminta ajatuksena on elämässä mukana muutoksissa tukena

toki täytyy muistaa että jos me siirrymme näihin sähköisiin järjestelmiin niin se vaatii sitten myös sitä että järjestelmät toimivat ja ne ovat kaikkien saatavissa ja näin ollen se ei ole tietysti ihan ilmainen siirtyminen

paljon haasteita riittää kelan toimintojen sujuvan toiminnan varmistamiseksi myös jatkossa

hyviä ehdotuksia varsinkin se halla ahon ehdotus että toistaiseksi voitaisiin käyttää nimeä ja numeroa se varmasti selkeyttäisi

näitä esitettyjä määräyksiä komissio perustelee sillä että luotaisiin oikeusvarmuutta ja ettei kansallisella tasolla tehtäisi yksipuolisia ratkaisuja työtaisteluoikeudesta kuten lakko oikeudesta

suhteellisuusperiaatteesta puolestaan seuraa ettei unionin toiminnan sisältö ja muoto saa ylittää sitä mikä on tarpeen perussopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

luonnollisesti pidämme tiukasti kiinni toissijaisuusperiaatteen ominaisuudesta koska sen tarkoitus on myös estää unionin puuttuminen asiaan silloin kun jäsenvaltiot voivat asian hoitaa tehokkaasti kansallisesti alueellisesti tai paikallisesti

kansallinen parlamentti on jäsenvaltion ylin poliittinen päätöksentekijä ja valtioneuvoston toiminnan ohjaaminen on eduskunnan perustyötä eikä vähiten näissä eu asioissa

lääkekorvausmenoista säästäminen kohdistuu valitettavasti jälleen pahiten pienituloisiin ja heikommassa asemassa oleviin

kansallisten parlamenttien kannalta toissijaisuusperiaate ei siis saa olla vain muodollinen periaate vaan sen on oltava toimiva instrumentti lainsäädännön valvonnassa

ehdotus esitetyssä muodossaan ei asiantuntijoiden mukaan tuo selkeyttä komission väittämällä tavalla eu tason lakko oikeuden sisältöön suhteessa eu tuomioistuimen antamiin ratkaisuihin eikä suhteessa kansainvälisiin ihmissoikeussopimuksiin

vaikka komissio toteaa ettei asetusehdotus rajoita jäsenvaltiossa tunnustettujen riitojen ratkaisumenettelyjen käyttämistä saattaa asiantuntijoiden mukaan sillä kuitenkin käytännössä olla sellaisia vaikutuksia

toissijaisuusperiaatteen perusteella voimme tässä käsiteltävässä asiassa esittää komissiolle perustellun lausunnon jossa todetaan että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen

olemme täällä valvomassa kansallista etua ja pitämässä huolta siitä että jos oma lainsäädäntömme palvelee meitä paremmin kuin eusta tuleva on meidän oltava asiassa hereillä ja tuotava epäkohdat esiin

arvoisa puhemies

on todennut jo moni muukin tässä salissa tänään

lukuisat järjestöt ovat myös jo pitkään ajaneet tätä asiaa

yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista

toki tässä tilanteessa kun kaikkia rakenteita muutetaan ja yritetään etsiä niitä tilanteita ja vain testiä jolla työllisiä ja vaihtoehtoja joilla työllisten määrää voidaan lisätä tähän muutokseen totta kai etsitään monelta taholta näitä ratkaisuja

valitettavasti näillä aikaisemmin tehdyt pelit rattaat eivät välttämättä ole sinne työn tehdyillä ratkaisuilla työnantajat eivät ole tehneet sellaisia toimenpiteitä että niillä olisi aina saatu niitä tavoiteltuja säästöjä tai uusia työpaikkoja mutta tässä taloustilanteessa pakko on käyttää kaikki keinot

varmasti kun tämä budjettiesitys tulee tämän kuun lopussa eduskuntaan käsiteltäväksi saamme sitten lisää tietoa siitä mikä on työministerin ehdotus

myöskin tästä kelan rahoituksesta kannamme kaikki huolta koska kuten omassa puheenvuorossanikin sanoin kela on varsin vauvasta vaariin meidän kaikkien palveluiden ja sosiaalietuuksien kanssa tekemisissä

sopimuksen ratifiointi vaatii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja tämän täytäntöönpanon seuraaminen on erittäin tärkeä asia jotta ratifioinnin mukanaan tuomat toiveet vammaisten elämän parantamiseksi myös toteutetaan

arvoisa puhemies

vielä tarkennuksena sähköiseen äänestysjärjestelmään että tarkoitin sitä että jotta se olisi kaikkien käytettävissä ja saatavissa niin meillä nuoriso ja keski ikäinen porukka kyllä hanskaa sen mutta vanhusväestö kokee tietotekniikan erittäin pelottavana ja heillä on paljon ennakkoluuloja

suomessa esiintyy valitettavasti edelleen jatkuvasti vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi työn ja palvelujen saannissa koulutuksessa ja esteettömyydessä ylipäänsä

sitten jos tämä sähköinen äänestys etenee ja minä toivon että se asia etenee niin täytyy varmistaa että myös vanhuksilla jotka ovat sairaaloissa taikka omassa kodissaan ja jotka eivät näiden asioiden kanssa ole tekemisissä on semmoinen varma tunne siitä että se ääni myös menee perille

tämä vanhanaikainen systeemi paperi ja kynä konkretisoi heille sen että se ääni on nyt siihen merkattu mutta nämä sähköiset järjestelmät eivät välttämättä vakuuta vanhusväestöä

monet tahot ovat lausunnoissaan tuoneet esille yhdenvertaisuuslain

suomalainen yhteiskunta on tietoyhteiskunta ja meidän kaikkien etu on se että sähköisiä järjestelmiä kehitetään mutta se ei tapahdu ihan tuosta noin vaan vaan se vaatii myös sitä että valtiovalta ottaa siihen kantaa ja tukee operaattoreita että pystytään rakentamaan nämä yhteydet semmoisiksi että ne toimivat myös siellä missä se kännykkä tai puhelin ei toimi

esimerkiksi allianssi muistuttaa että yleissopimuksen vanavedessä myös yhdenvertaisuuslain uudistuksen voimaansaattaminen on välttämätöntä sillä nykyisellään laki käsittelee eri syrjintäperusteita eriarvoisella tavalla

ehdotus uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi vahvistaa yhdenvertaisuuden suojaa kattamalla laajemmin eri syrjintäperusteet ja soveltumalla yhdenmukaisemmin kaikkiin elämänalueisiin kuin voimassa oleva laki

tämä on meille erittäin hyvä tilanne viedä eteenpäin suomalaista tietotaitoa tietoteknisessä mielessä

omais hoitajina toimivat vammaisen lapsen vanhemmat joutuvatkin usein yhtäkkiä muuntumaan sairaanhoitajiksi ja selviytymään byrokratiaviidakossa